tekisi mieli sanoa ed

mutta vakavasti ottaen tämä on tietysti sellainen asia joka kannattaa selvittää sieltä uudenmaan elystä miten siellä on tehty tämä asia

tässä lähti jo edellä edustaja haatainen pois mutta palaan vielä asiaan minkä hän otti esille eli siihen mitä tämä kokeilukulttuuri oikein tarkoittaa

ensinnäkin olen aivan varma että hän pitkäaikaisena kuntaliiton varatoimitusjohtajana hyvin tietää sen mitä kokeiluilla voidaan siellä kunnissa saada aikaiseksi tai koko maassakin

mutta minun kysymykseni liittyy siihen että jos huomasin oikein niin sosialidemokraatit omassa kesäkokouksessaan ottivat kantaa että pitää hoitaa niin että kun tulee tämä korotus niin se ei saa leikata asumistukea tai toimeentulotukea

korostaisin sitä että on oikeastaan kysymys vähän enemmästä kuin siitä mitä tällä hetkellä kokeiluilla on tehty

meillä on tehty muutamia isoja kokeiluja muun muassa kainuun hallintokokeilu mutta korostaisin sitä että ylipäänsä kysymys on koko kulttuurin muuttamisesta

me olemme enemmänkin tämmöinen suunnitteluyhteiskunta jossa ei ole ollenkaan haluttu tehdä tämmöisiä kokemustietoon perustuvia kokeiluja toimeenpanossa ja päätöksenteossa

itse asiassa totean sen että kun täällä on kirjauksia kokeilutoimintaan liittyen niin yksi on se että kuntalakia voitaisiin muuttaa niin että sinne tulisi pykälä joka mahdollistaisi nykyistä helpommin näitten kokeilujen järjestämisen

tämä on minusta pikkusen hankalaa kyllä minunkin kannaltani ja tulevien ministereitten ja virkamiesten kannalta että me olemme liikkuvassa junassa tämän rahoituksen suhteen että aina vaatimukset kasvavat ja samalla pitäisi pystyä muka rahoitusta siihen järjestämään

arvoisa puhemies

siellä koetaan erittäin voimakkaasti että tämä uudistus mitä ollaan tekemässä on puolustuspoliittisesti kestämätön aluepuolustus heikkenee virka avun saanti heikkenee ja myös aluepoliittisesti on kestämätön

jokainen tietää että silloin kun aloitetaan hallituskausi ja lyödään lukkoon ensimmäisessä kehysriihessä ne kehykset ja jos on samaa rahaa jatkuvasti koko sen vaalikauden hallituskauden niin tietenkään ei enää silloin viimeisenä vuotena ainakaan pystytä samalla rahalla toteuttamaan

se on minun mielestäni täysin ristiriidassa jo täälläkin mainitun ohjauskirjeen tekstin kanssa joka selvästi sanoo että puolustuksen painopiste muodostuu rajoitetummalle alueelle ja joukkojen määrän vähenemisen seurauksena puolustus harventuu

joissakin maissa on niin että linja autoliikenteellä ei ole samanlaisia veroja kuin mitä meillä on että ne voisivat tietysti olla tämmöisiä yksittäisratkaisuja joilla voitaisiin tuoda sitä helpotusta

sitten jaosto oli omassa lämpö ja mietteen mietinnössään valiokunta valiokuntamietinnössään kiinnittänyt huomiota ostoliikennerahojen tehokkaampaan käyttöön

tästä olen käynyt myös jaoston ihmisten kanssa keskusteluja ja se on totta että kun meillä on niukat varat julkisella puolella tukea joukkoliikennettä niin ne eivät kaikin puolin ole tehokkaimmassa käytössä

osittain on myös niin että tuetaan raideliikenteen ja sitten samojen bussiliikenteen yhteyksien rahoitusta eli voi kysyä onko se aina ihan järkevintä

haluaisin puuttua näihin rakenteellisiin uudistuksiin ja työuriin niistä aina silloin tällöin sekä pääministeri että valtiovarainministerikin tänään puhuivat

täällä tuli myös esille se että jos sinne haja asutusalueitten linja autoihin ei riitä niitä matkustajia niin kutsujoukkoliikenne on yksi tärkeä tulevaisuuden osa

ensinnäkin edustaja satoselle että kyllähän se niin on että kun julkisella puolella olosuhteet eivät ole riittävän houkuttelevat niin lääkärit varsinkin nuoret lääkärit menevät sekä työterveyshuoltoon että myös yksityiselle sektorille

pääministeri totesi tämän palkkaratkaisun osalta että se oli harmillinen eikä tietenkään voinut sitten hallitus jättää tekemättä kun työmarkkinajärjestöt jättivät tekemättä

en tiedä vielä en ole aivan varma mutta jos pystyisin jotakin tekemään tässä vielä tämän vaalikauden aikana että saataisiin semmoista selvitystä pohjaa miten saataisiin tehokkaammin nämä rahat käyttöön ja paremmin ihmisiä palvelemaan niin kannattaisi ehkä tässä vielä loppuvaalikaudesta tehdä semmoinen selvitystyö joka ehkä auttaisi sitten siellä kun hallitusohjelmaa muodostetaan

pyysin tämän vastauspuheenvuoron nimenomaan tämän rahoitusasian takia edustaja virtasen puheenvuoroon liittyen

tämä on törkeää

kysynkin teiltä kävikö teille sillä tavalla kun te budjettiriihen alla viikosta toiseen muuttelitte kantaanne näitten vanhuspalvelun henkilöstömitoitusten desimaalien osalta että teiltä jäi vahtimatta tämä lapsilisien indeksikorotus

eli tästä totean kyllä edustaja tuppuraiselle että tämä ei ole ollenkaan niin itsestään selvä asia vaan tällä on myös kansalaisilta paljon tukea sieltä arkipäivästä miten perheet myös itse ajattelevat

mahdollisuus ajokortin hankkimiseen kohenee olennaisesti

minä nyt kysyn

keskustan kanta on se että se olisi pitänyt tehdä tässä samassa yhteydessä

tässä jo ministeri urpilainen lähti mutta kun demarit ovat sanoneet että he eivät ole siinä hallituksessa mukana joka tekee päätöksiä eläkeiän nostamisesta niin ovatko he kuitenkin mukana siinä hallituksessa joka valmistelee eläkeiän nostamisen osana eläkeuudistusta

on todella hienoa huomata että kansalaispalautteen ansiosta arvoisa liikenneministeri on ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi

liikennevirasto on meidän asiantuntijavirastomme itsenäinen virasto mutta liikennevirasto ei ole se joka valmistelee tulevaa selontekoa

niin kuin tiedätte tässä on monia semmoisia yksityiskohtia joihin ei pysty kyllä ministerikään lonkalta vastaamaan varsinkaan jos niistä ei ole perusteluissa löytynyt selvää kohtaa

arvoisa puhemies

kuten hallituksen esityksen perusteluissa todetaan nykyisen ajokorttilain mukaiset opetuslupaopetuksen koulutusvaatimukset ovat nostaneet ajokorttikustannuksia huomattavasti enemmän kuin oli arvioitu

haluaisin kysyä nyt pääministeri kataiselta mitkä teidän askelmerkkinne tässä tilanteessa sitten nyt jatkoon ovat jos työmarkkinajärjestöt eivät tässä pysty etenemään

ensinnäkin ed

sen takia kun välillä aina liikennevirastosta kuuluu että runkoverkkoa kysellään taas maakunnista tai siellä on tehty sellaisia ja sellaisia kannanottoja niitten pts suunnitelmassa jota esiteltiin tänään jossakin lehdessä niin ne ovat tietysti heidän näkemyksiään

mutta se mitä liikennepolitiikkaa tulevalla vaalikaudella tehdään tehdään kyllä laajemmin ja minusta siinä pitää myös olla poliittista harkintaa

minusta se on tärkeätä että me katsomme tarkkaan löytyykö sieltä sitä kohtuullisuutta aloitetaanko siellä poliisin valvonnassa tekemään niin

ei liikennepolitiikka voi olla vaan pelkkää tilastoihin tutustumista ja liikennevirtojen katsomista ja tämmöistä ikään kuin ylhäältä käsin rakennettua hommaa vaan on kuultava elinkeinoelämää maakuntaliittoja ja alueita ja kaupunkiseutuja haja asutusalueita siitä miten parhaiten toteutettaisiin hyvää liikennepolitiikkaa koko suomessa

sitten totean sen että myös eu maissa on tämmöinen yhteinen tutkimushanke jossa käydään läpi kaikkia näitä meidän eu maidemme virhepiste ja ajokieltojärjestelmiä

toisaalta normaalisti autokoulussa ajettava ajokortti on huomattavasti yleisempi tapa kortin hankkimiseen ja niiden hintoihin tämä uusi lakiesitys ei vaikuta

olisi myös tärkeää pohtia pystyttäisiinkö kohtuullistamaan kaikkien ajokorttien hintoja

voin todeta sen että sen peruslähtökohta on että ei pidä keksiä keksimällä sellaisia asioita ja sääntöjä ja kieltoja ja valvontaa joilla estäisimme nuorten liikkumisen

ajokortti ei voi olla tulevaisuudessakaan ainoastaan harvojen oikeus vaan se pitäisi pystyä hankkimaan kaikkien jotka sitä tarvitsevat

eihän kai meidän tarkoitus ole estää että nuoret voisivat kulkea vuorokauden eri aikoina paikasta toiseen käydä töissä tai tapaamassa sukulaisia lapsia tai ystäviään kun sellaisiakin esityksiä on tehty että nuoret eivät saa yöllä ajaa se on turvallista tai nuorilla ei voi olla avattua pulloa autossa

kannatan opetusluvan kautta ajokorttinsa hankkivien ajokortin hinnan kohtuullistamista eli ministerille kiitos tästä lakiesityksestä mutta myös samalla toivomus että koko ajokorttiasiaa tarkasteltaisiin ennakkoluulottomasti ajokortin hankkijan etu silmällä pitäen

kysynkin ministeriltä

ei kysytä haluatko vai et vaan sinulle tulee alkolukko ja sitä kautta säilytät sen ajo oikeuden

tavallaan se koulutus ja opetus mitä on saanut siinä ykkösvaiheessa saattaa olla jo aika tavalla jäänyt taakse se siinä on ollut perusteluna

sen tiedän että ne tulevat teillä olemaan valiokunnassa erityisen zoomin alla

olette tällä vaalikaudella jo kertaalleen käyneet sitä rajanvetokeskustelua mikä on traktori ja mikä on liikennetraktori ja mitkä ne säädökset ovat

se että te valiokunnassa käytitte tosi paljon energiaa tämän asian selvittämiseen kertoo siitä että nämä säädökset tällä hetkellä traktorin ja liikennetraktorin osalta eivät ole olleet ok

itse asiassa tässä tuli ehkä kokonaisuudessaan suurimpaan osaan vastattua

totean vielä siihen ajokieltoasiaan kun täällä on nyt painotettu tässäkin keskustelussa jo sitä että menee työ ja ammattiautoilijoiden kanssa erityisen ongelmalliseksi

minä muistelen että edellinen eduskunta kyllä linjasi valiokunta linjasi että pitää olla samat vaatimukset sama taso sekä ammattikuljettajien että myös sitten muitten tiellä liikkuvien autoilijoitten osalta

muutama kysymys nousi esille ja ed

laxell tässä ensimmäisessä puheenvuorossaan jos ymmärsin oikein pikkuisen arvostelikin sitä että tässä tulee nyt kustannustaakkaa yksittäisille taksiyrittäjille ja niin kyllä tulee se on totta

minusta se olisi tietysti loogista että me pitäisimme tämän tietynlaisen saman linjan jatkossakin ja korostan sitä että toimeentulo ja auton tarve on myös muillakin kuin pelkästään ammattikuljetuksessa mukana olevilla

mutta toisaalta ajattelen kyllä niin että heille tulee myös etu yrittäjäetu että jos niillä autoilla jotka ovat koululaiskuljetuksissa päivähoitokuljetuksissa joilla ajetaan näitä lapsia ja nuoria ajetaan sitten totta kai muitakin ajoja niin se on ainakin silloin niin sanotusti sellainen taksi jossa kuljettaja ei varmasti aja yhtään ottaneena koska siellä on se alkolukko

tämä on vähän tämmöinen tarkastelunäkökulma asia

mitä tähän hintaan tulee niin uskoisin niin ja muistelen että täällä hallituksen esityksen perusteluissakin on kerrottuna että kun näitä hankitaan enemmän ja varmaan uskoisin että taksiyhdistyksetkin voivat tehdä tämmöisiä kertahankintoja isomman määrän kerralla niin tämä hintakin tulee alemmaksi

nyt on kyllä todellakin ollut ongelma vielä että moni on pitänyt yksittäishenkilönä tätä kalliina jos tämä on ollut juuri tämän ajamisen edellytys jos on kärsinyt jo rattijuoppoustuomion

mutta sitten täällä oli muutamia muita kysymyksiä

kun viittasin siihen että tänään oli tämä liikenneturvallisuustyöryhmä epävirallinen ministeripalaveri niin siellä niitä juuri käsiteltiin ja niistä keskusteltiin

lopullisia kantoja ei vielä ollut mutta niihin tullaan vielä syksyllä varmasti palaamaan ja tässä todellakin korostan sitä braxilla on niin sanotusti tämä esittelyoikeus ja esittelyvastuu

se on tietysti niin että jos ajatellaan miten tulee vakiovarusteeksi niin kyllähän ne sitä kautta tulevat että ne lähtevät sieltä autotehtailta että uusissa autoissa jotka tulevat käyttöön on vakiovarusteena

todellakin meillä on yksitoista vuotta vanhat henkilöautot ja romutetaan lähes kaksikymmentä vuotta vanhoina eli tämä autojen kierto ei ole kyllä todellakaan nopeaa

mutta ajattelisin niin että alkolukossa pitäisi pystyä menemään myös meidän omilla kansallisilla päätöksillä aste asteelta eteenpäin

täällä viitattiin myös tähän ammattimaiseen ajoon ja tiedän että tässä suositusten piirissähän on ollut monia yrityksiä jotka ovat laittaneet omiin autoihinsa alkolukkoja

arvoisa puhemies

ensinnäkin kyllä totean ja toistan sen että tässä hallituksen kuntauudistuksessa on nähtävissä samanlainen keskittämisen mentaliteetti kuin esimerkiksi on tässä vaalipiirihommassa joka tänään tuli päätökseen ihmeellisesti moukaroiden ja ihmeellisesti mutkitellen

se on minusta erittäin kannatettavaa että kuljetusalan yritykset myös itse nostavat profiiliaan siinä että niillä on alkolukolliset autot koska se tuo totta kai sitä luotettavuutta ja

tähän keskusteluun mitä tässä hetki sitten käytiin olen nyt jonkun verran pettynyt sen vuoksi että kysymyksessä oli välikysymys ja emme saaneet välikysymyksen esittäjinä kunnollisia vastauksia hallitukselta monestakaan asiasta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen noin yhdeksänsataa siian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

otan kaksi esimerkkiä

ensimmäinen esimerkki liittyy siihen että keskustan puheenjohtaja kiviniemi kysyi kuntaministeri virkkuselta aivan suoraan aiotaanko asettaa nämä selvitysmiehet pakolla selvittämään eri vaihtoehtoja esimerkiksi näitten keskuskaupunkien osalta

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työ ja tasa arvoasiainvaliokuntaan

esimerkiksi tuleeko tampereelle selvitysmies jos tampereen naapurikunnat eivät halua tai sitten vaikka jos joensuun alueella vain joensuu haluaisi selvitystä ja naapurikunnat eivät halua selvitystä tuleeko selvitysmies

te keskus

toinen asia joka jäi edelleenkin herttaisen epäselväksi on tämä sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisen ja rahoituksen turvaaminen ja lakiesitys siitä

täällä peruspalveluministeri guzenina richardson kyllä hieman tapaili antaakseen vastausta siihen mutta siitä ei kyllä saanut tolkkua milloin siitä tulisi tänne eduskuntaan hallituksen esitys

jos paikalla olevilla arvon ministereillä on tästä tietoa niin mielellämme sen kuulisimme milloin tulee sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta eduskunnalle hallituksen esitys

arvoisa puhemies

sitten tosiaankaan tästä sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisalueesta ei ole vielä edelleenkään peruspalveluministeri saanut työryhmää aikaiseksi vaikka tänäänkin näytti julkisuudessa kertovan että aivan lähipäivinä sellaisen työryhmän tulee asettamaan

minun mielestäni kun olin siellä tilaisuudessa myös läsnä ongelma on se että tätä karttaharjoitusta on tehty makrolukujen perusteella

on katsottu väestöennusteita sitä kuuluisaa huoltosuhdetta talousennusteita mutta jätetty huomioimatta sitten ne alueelliset paikalliset erityisolosuhteet eli esimerkiksi se että järvi nimeltä pielinen eli pielisjärvi vaan pielinen halkoo todella mittavasti koko ylä karjalan aluetta ja on vaikea nähdä miten pystyttäisiin sillä rakenteella mitä esitetään hyvä ja toimiva kunta saamaan aikaiseksi

kyllä siellä on väistämätön tosiasia mitä nämä asiantuntijatkin sanovat että helposti reuna alueilla palvelut kyllä kärsivät ja keskuksista niitä ei lakkauteta koskaan vaan aina reuna alueilta

minusta kaikista tärkeintä on että sosiaali ja terveyspalvelut tulee järjestettyä asiallisesti

itse katsoisin niin että esimerkiksi pohjois karjalassa jos ne olisi maakunnallisesti järjestetty pystyttäisiin paremmin turvaamaan lääkäreiden saatavuus koko maakunnan alueilla myös siellä reuna alueilla kuin pelkästään sillä tavalla että olisi se ylä karjalan aika epähoukutteleva uusi kunta joka nyt muodostettaisiin

kuten täällä ed

siellä ei ole hyppäyksiä ylöspäin sen myönnän kyllä ja varmasti pitää katsoa kokonaisuutta miten sitä voidaan kasvattaa eri muotojen osalta

arvoisa puhemies

minulla on tässä kesäkuulta teidän paperinne jossa te esitätte joka asiaan liikennepuolelle lisää rahoitusta noin miljardin euron edestä

mikä tämä teidän vaihtoehtobudjettinne euromäärä nyt kaiken kaikkiaan useilla on selviä tästä olemme käyneet tunnin verran täyttää ensimmäistä debatti jaksoa mutta painetta on

ainoa asia joka jäi itä suomi ohjelmasta silloin esille oli se että pohjois savo joka alueena muuten ei olisi päässyt tähän korkeamman eu tuen piiriin pääsi sen piiriin

mitä tulee edellisen puhujan kommenttiin niin haluan kyllä todeta sen että jos ajatellaan vaikka lapin kaivoshankkeitten kehittämistä ja myös infraa siellä onko teiltä jäänyt huomaamatta se että niissä ovat olleet erittäin voimallisesti kaksi edellistä keskustajohtoista hallitusta nimenomaan tekijöinä